niinpä niin jospa meillä olisikin ihan oikeaa journalismia mutta meillähän on vain hallituksia myötäilevä media joka on omasta vallastaan aivan hurmioitunut ja umpijuovuksissa voidaan sanoa

suomessahan sananvapautta on liiaksi rajoitettu erilaisin kurinpitotoimin mistä euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin useasti ja ihan aiheesta suomea huomauttanut

tämä on jälleen kerran hallituksen häikäilemätöntä valtapolitiikkaa jolla elämä raha työt ja vallankäyttö keskitettäisiin isoihin kaupunkeihin joissa kokoomuksella ja sosialidemokraateilla on perinteisesti ollut suuremmat menestymisen mahdollisuudet

kuten debatissa mainitsin näyttää siltä että tämä hallitus käynnistyi perustuslain rikkomisella

muutos haluaa uudistaa poliittisen järjestelmämme haluamme sitovia kansanäänestyksiä haluamme pelastaa suomalaiset hukkumasta haluamme pelastaa suomalaiset häviämästä

jos valtiovalta ymmärtäisi suomen koostuvan kansalaisistaan ja kansalaisten tahdon olevan ylin käsky meillä olisi monin verroin enemmän voimia kaikkein vaikeimpienkin haasteiden voittamiseen joka niemessä ja joka notkossa ja saarelmassa

valtiontaloutta ei saada koskaan tasapainoon jos kaikki jaetaan koko maailman kanssa

kuitenkin tässä talossa työskentelee kaksi täysin virallista eduskuntaryhmää joihin ei oltu minkäänlaisessa yhteydessä asian tiimoilta

arvoisa puhemies

demokratiaa ei saada koskaan kuntoon ellemme luovu kumileimasinmentaliteetista jota ilmenee valtionhallinnon kaikilla tasoilla

epäonnistunut politiikka joka osaltaan on vaikuttanut siihen ettei suomella enää ole varaa ylläpitää maailman parasta kouluverkkoa on vienyt suomalaisten työpaikat kiinaan intiaan ja maahan tuodulle halpatyövoimalle

minulle on nyt selitetty ja syötetty kaikenlaista soopaa siitä mikä on eduskuntaryhmä ja milloin ja miten sen pitää olla muodostunut ja kuinka monta jäsentä siinä pitää muka olla ollakseen eduskuntaryhmä mutta laki eduskuntaryhmistä on yksiselitteinen ja perustuslaki puhuu vain eduskuntaryhmistä

hallitus kumartelee brysseliin mutta euroopan unionissa on suomalaisten hauta

kaiken muun pahan lisäksi se direktiiveillään tunkee lonkeronsa lainsäädäntöömme ja myös muuttaa yhteiskuntaamme yhä vähemmän suomalaiseksi

no minä en kuitenkaan pelkää vaan julistan että poliitikkojen ja kansalaisten välissä on taitavasti mielikuvilla puliveivaava lehtimiesjoukkio

tasavertaisuuden vaatimus koituu helposti hyvinvoinnista tinkimiseksi niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla kun palvelut ja ihmiset tasapäistetään vasemmistolaisen mallin mukaan ja vieläpä paradoksaalisesti oikeistolaisen rahavallan ajamana

joku saattaa vielä vinkua vastaan mutta täysin selvää tekstiä näistä asioista on kirjoittanut julkisoikeuden professori ilkka saraviita joka on painottanut nimenomaan kaikkien eduskuntaryhmien osallistumista alkutunnusteluihin

euroon siirtyminen ja sen jälkeiset eurokriisit kaikkine tukipaketteineen ovat olleet kylmää kyytiä pienelle suomelle joka on pyrkinyt olemaan unionin mallioppilas

happinaamari pitää saada ensin omalle väelle

tällä hallituskaudella on tehty hävyttömän paljon sellaisia päätöksiä joilla suomen nuorison mahdollisuuksia rakentaa onnellinen ja turvallinen elämä omassa kotimaassaan on oleellisesti heikennetty

siis kenelle

valitettavasti juonittelijat ja filungit ovat usein älykkäämpiä kuin ne luokan sinisilmäiset puurtajat ja hikipingot

syyttäjille ja tuomareille joita kyseinen kansantaiteilija oli lahjakkaan värikkääseen tyyliinsä kohtalostaan kritisoinut

arvoisa puhemies

pikahallituksen edessä olevat ongelmat ovat niin suuria että konsensuspuolueilla ei ole rohkeutta eikä keinoja niiden ratkaisemiseen vaan edessä on väistämätön putous ja laillinenkin perusta on hatara

niillä päätöksillä on toki varmistettu muutama kiva kansainvälinen virkapaikka kaikkein vallanhimoisimmille poliitikoillemme mutta kun maksajiksi ollaan nyt kuntien duunareiden vanhusten ja köyhien lisäksi ottamassa suomalaiset nuoret ja heidän tulevaisuutensa ollaan menossa jo niin syvälle hävyttömyyden suohon että tässä kohdassa on ihan pakko viheltää peli poikki

jokaisen valtion piti vastata omista veloistaan

on omituista että se on jonkinlainen pyhä lehmä johon ei saisi lainkaan koskea vaikka kaikesta muusta on tarkoitus vetää löysät pois

no ei hyvää päivää ole

vaikeat ajat vaativat äärimmäisiä keinoja sanoisin suorastaan ääridemokraattisia keinoja

päättäjiä taitaa vaivata jonkinlainen hyvän ihmisen syndrooma jonka nimensä mukaisesti ajattelen edustavan jonkinlaista moraalista sairautta joka tekee ihmisen tyhmäksi ja heikoksi

kyseisen kansantaiteilijan kohdalla on mielestäni puhuttava oikeusmurhasta ja sellaisia erityisesti valtakunnansyyttäjänvirastossa jatkuvasti tehtaillaan sen varjolla että rikoslaki tällä hetkellä kriminalisoi jopa mielipiteet ja tulkinta on sen tähden helposti mielivaltaista

erittäin suuri uhka on se että liittovaltiokehitys tuhoaa aikanaan kansallisvaltiot ja erityisesti sen tähden suomalaisten on saatava ottaa kantaa itsenäisyytensä säilymiseen ja omaan tulevaisuuteensa

arvoisa puhemies

paras tapa näiden ongelmien ratkaisemiseksi olisi suoran demokratian lisääminen sitovien kansanäänestysten kautta jotta kansa pääsisi vihdoinkin tilaamaan sitä mitä saa

jos tämä valtio ei kykene suoriutumaan edes elämän perusasioiden turvaamisesta vanhusten sairaiden ja lasten hoitamisesta sekä koulutuksesta mitä järkeä sitä on enää ylläpitää

arvoisa puhemies

väitän että oikeuslaitoksemme on siltä osin poliittisesti korruptoitunut ja sen moraalinen selkäranka on vakavasti hapertunut

sen lisäksi että työperätön haittamaahanmuutto johtaa moninaisiin ongelmiin vähentää turvallisuutta ja vaarantaa yhteiskuntarauhaa sen kustannukset kaikkine kerrannaisvaikutuksineen tulevat aikaa myöten sietämättömiksi

euroopan unionin ja yhdysvaltain välille suunniteltu vapaakauppasopimus uhkaa demokratiaa ja itsenäisten valtioiden kauppatasapainoa ja voi pahimmillaan nostaa korporaatiovallan järjettömiin mittasuhteisiin

tällä hetkellä liian moni joutuu kysymään miksi kreikan pankit tai syyrian pakolaiset ovat tärkeämpiä kuin meidän työpaikkamme vanhempiemme viimeiset elinvuodet tai omien lastemme tulevaisuus

surullisinta on se että näiden tosiasioiden edessä ollaan edelleenkin aivan umpisokeita naapurimaiden varoittavista esimerkeistä huolimatta

sen mukaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen rangaistusuhkana pitäisi olla sakko eikä vankeus kuten puheenjohtajamme äsken ilmaisikin

mutta euroopan unionin yhteinen maahanmuuttopolitiikka siinä on kauhuskenaario joka voi johtaa yhteiseen taakanjakoon eli pahimmillaan monikymmentuhantisten elintasosiirtolaislaumojen sijoittamiseen kotimaamme kunnahille ja tietenkin suomalaisilta yhtään mitään kysymättä

tämä hallitus sanoo kerta toisensa jälkeen suomalaiselle että luovu vielä jostakin itsellesi tärkeästä niin että voimme vielä senkin antaa vieraille

hallituksen esitys sisältää rangaistavuutta rajoittavia säädöksiä tilanteen korjaamiseksi järkevämmäksi

mielestäni meidän pitäisi ottaa mallia liittovaltiosta mutta ei euroopan unionista

eriarvoisuus on kasvanut ja varakkaat suomalaiset asuvat omilla suojatuilla alueillaan ja vähävaraiset puolestaan heikommin turvatuilla alueilla huonojen liikenneyhteyksien päässä

kanadassa oli varsin epämääräinen ongelmallinen ja sekava ihmisoikeuslaki joka merkittävästi rajoitti kansalaisen oikeutta sananvapauteen

ilmastopakolaisten suuri määrä sosiaalisten erojen kasvu ja julkisten palvelujen rapautuminen aiheuttavat epävakautta protestit ja levottomuudet ovat tavallisia

itse asiassa muutos puolueen tärkein tavoite eli se että kansalaiset saisivat tosiasiallisesti päättää itse asioistaan sitovilla kansanäänestyksillä ei sovi laisinkaan euroopan unionin pirtaan

arvoisa puhemies

talousarvioaloitteissa on sellaisia keskeneräisiä tiehankkeita joissa esimerkiksi tien asfaltointi on määrärahojen puutteessa jäänyt tekemättä loppuun koko tieosuudelle

alun perin kanadan vihapuhepykälän oli tarkoitus toimia vähemmistöjen kilpenä mutta huonosti kirjoitettua pykälää alettiin käyttää poliittisena lyömäaseena ja miekkana omia kansalaisia vastaan

vaikka kyseessä onkin ihan tarkoituksellisesti maalattu synkkä skenaario meidän olisi aivan välttämättä lopetettava sinisilmäisyys ja ryhdyttävä oikeasti rohkeisiin toimenpiteisiin

oikeusministeriössä on jo kymmenen vuotta sitten ollut suunnitelmia demokratian kehittämisestä ja myös tänä keväänä käsitellyn valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon yhteydessä on sivuttu kevyesti kansalaisvaikuttamisen tehostamista ja myös suoraa demokratiaa

kanadassa väärinkäyttötapaukset saivat runsaasti julkisuutta ja lopulta parlamentti päätyi maalaisjärjen mukaiseen ratkaisuun jonka senaatti vahvisti lopetti sensuurin ja kumosi kyseisen pykälän tämän vuoden kesäkuussa

ehkä sananvapautta koskevassa lainsäädännössä voitaisiin jatkossa ottaakin mallia kanadasta ja säästyä eitn langettavilta päätöksiltä jotka uhkaavat rapauttaa kansainvälistä mainettamme oikeusvaltiona ja sotivat rankasti yleistä oikeustajua vastaan murentaen ihmisten uskoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen

ei ole merkitystä sillä mikä on oma kantasi unionin jäsenyyteen vaan tärkeä kysymys on se haluatko kuunnella kansalaisten mielipidettä ja haluatko antaa heille mahdollisuuden sen ilmaisuun

mutta nykylinjalla suomalaiset joutuvat tinkimään omasta hyvinvoinnistaan jotta maahanmuuttajien ja globalisaation aiheuttamat kustannukset saadaan katettua

se on kammottava näkymä jossa suomalaisuus vähitellen tukahtuu muualla aiheutettujen ongelmien ja vieraiden kulttuurien vallatessa meiltä tilaa

tätä asiaa tukee samansisältöinen kansalaisaloite jonka toivon keräävän riittävän määrän allekirjoituksia jotta tärkeä asia tulisi viimeistään sitä kautta täysipainoisesti eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies

likaista peliä sanon minä

haluammeko todella elää maassa jossa toisinajattelijat yritetään vaientaa väkisin niin sanotun vihapuheen hyvin epämääräisellä leimalla kun vihapuheeksi halutaan määritellä melkein mikä tahansa kritiikki ja esimerkiksi maahanmuuton todellisiin ongelmiin ja uhkiin tarttuminen selvällä suomen kielellä

talouden arvovalinnoista keskustelemme tässä salissa tähän aikaan joka vuosi

arvoisa puhemies

onko suomen suunta suomalaisten edun mukainen

äänestäjien vastattavaksi esitettäisiin yksinkertainen kysymys tuleeko suomen erota euroopan unionin jäsenyydestä ja äänestäjän tulisi vastata kysymykseen joko kyllä tai ei

lakivaliokunnan kuulemat viestinnän asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen seuraamuksena ei pidä olla vankeusrangaistus törkeässäkään tekomuodossa ja itse olen samoilla linjoilla

ainakin asia on itsenäisyytemme säilymisen ja kansakuntamme tulevaisuuden kannalta aivan äärimmäisen tärkeä

vaikka eduskunta on nyt kääntämässä ruoria piirun verran oikeaan eli sananvapauden suuntaan on harmillista ettei valiokunnan kantti riittänyt rohkeampaan linjanvetoon

kukaanhan ei ole rakkautta kieltämässä mutta kovin vaikeaa tuntuu olevan joillakin käsittää että tässä ollaan polkemassa helposti maahan toisen pyhää

arvoisa puhemies

ensimmäisinä tulevat mieleen jugoslavian julmuudet ja raiskausleirit

joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun ihonvärin syntyperän kansallisen tai etnisen alkuperän uskonnon tai vakaumuksen seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

niin hullulta kuin se kuulostaakin rikoksen tunnusmerkkien täyttyminen ei lain otsikosta huolimatta nyky suomessa edellytä laisinkaan edes yllytysaspektia vaan pelkkä mielipiteen esittäminen tai jopa tiedon välittäminen voi johtaa oikeustoimiin

liian ahtaat ja yleisen oikeustajun vastaiset tulkinnat ovat vääntäneet totuutta kieroon hyvin vakavalla tavalla

vaikuttaa siltä että pykälää on käytetty poliittisiin tarkoituksiin sananvapautta vastaan ja erityisesti maahanmuuttokriittisten poliitikkojen suun tukkimiseen

onko siis mikä tahansa kritiikki solvaamista

oikeusjärjestelmässämme suurta arvovaltaa nauttiva valtakunnansyyttäjänvirasto on mielestäni liian kireillä tulkinnoillaan heikentänyt kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen

tuomitessaan mielipiteensä ilmaisseita kansalaisia rikoksista ihmisyyttä vastaan oikeuslaitos on mielivaltaisilla ja tarkoitushakuisilla tulkinnoillaan tehnyt itse vakavia hyökkäyksiä sananvapautta vastaan

arvoisa puhemies

kokoomusnuoret ehdottavat pykälän poistamista rikoslaista vaikkakin arvelen kyseisen kannanoton olevan vain viekas julkisuustemppu jolla pyritään viemään kilpailijoilta kannatusta

pykälää ei siis mielestäni ole syytä kokonaan poistaa mutta sitä olisi välttämättä muokattava selkeämmäksi ja tarkkarajaisemmaksi

niinpä esimerkiksi islamilaisen maailman ääri ilmiöitä tai lähi idän ja afrikan kulttuurien joitakin äärimmäisen karmeita yleisten ihmisoikeuksien vastaisia ominaispiirteitä täytyy saada suomessa raskaastikin moittia ilman rangaistuksen pelkoa

minä sen enempää kuin todennäköisesti kokoomusnuoretkaan en ole sitä mieltä että ryhmiä vastaan kiihottaminen olisi hyvä ja kannatettava asia

sen sijaan olen sitä mieltä että laki jolla voidaan haluttaessa tehdä melkein mistä hyvänsä rikollista on huono ja sitä tulee muuttaa

tavallinen kansalainen siihen ei uskalla ryhtyä ja syyttäjälaitos on tehnyt parhaansa etteivät poliitikotkaan uskaltaisi

keskustelu on

arvoisa puhemies

mielenkiintoista olisi ollut kuulla näkemyksiä ja perusteluja sille miksi kansanäänestyksiä jonkun mielestä ei pitäisi järjestää